siinä olisi nyt aivan erikoinen toimeliaisuuden vaihe että kerta kaikkiaan painostettaisiin oecd muuttamaan käytännön toimintatapoja

nimittäin kun näitä arvokkaita puheenvuoroja on kuunnellut niin siinä on yksi semmoinen huomionarvoinen yksityiskohta

se valtuutus velvoitti ottamaan kantaa niin silloiseen yliopistolakihankkeeseen kuin hankkeeseen jota nyt muutetaan elikkä akatemia lakiin

nyt minusta niitä lisärahoja jotka tässä budjetissa ollaan sisäasiainministeriölle antamassa pitäisi käyttää myöskin tällaiseen perkaustyöhön niin että ryhdytään vastatoimiin niin kuin ed

sitten toisekseen se että ed

kun kuitenkin asiassa on perimmäinen kysymys siitä että tämä vaalirahoittaminen on mahdollisimman avointa niin tässä katsannossa jännityksellä odotamme minkälaisen mietinnön kohta saamme tänne arvioitavaksi

kun täällä ovat sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja paikalla niin he kertonevat sen kuinka asianlaita todellisuudessa on

tiusanen kyllä oli ihan mukavalla asialla mutta hänellä oli mennyt kaksi lakia sekaisin aselaki ja metsästyslaki

se että kaikkia tällaisia asioita pitää tarkastella historian valossa siinä ajassa missä kulloinkin on eletty

kiinnitetään nimittäin huomiota siihen että ne yhdeksän valtioinstituutiota joidenka kanssa se sopimus nyt päätettiin hyväksyä ne kaikki ovat veroparatiiseja rankimman jälkeen veroparatiiseja

olisi pitänyt kai ensimmäisenä belgian olla allekirjoittamassa tämän laatuisia sopimuksia ja tekemässä vastavuoroisia sopimuksia muiden ohitse

arvoisa puhemies

korkeaoja totesi

tässä on nyt joku täydellinen ajatusvirhe tullut valiokunnalla tai sitten on kopipeistattu joku paperi jonka ympäristö on hävitetty pois

rca alueellisen tai tarkastusvaliokunnassa alueellistamisen kartoituksen yhteydessä kuultiin asiantuntijana selvityshenkilöä joka oli ollut tuossa puuhassa määrättynä ja siinä hän sanoi että kaikki on ok

jollakin tavalla tuo tehtävä silloin velvoitti pyrkimään tieteellisessä maailmassa kehittämään tekemään vaihtoehtoja

ehkä se johtaa joihinkin johtopäätöksiin

sitten vielä ed

pää tyynyt

toisin sanoen tämä koskettaa välittömästi suomea ja myöskin suomessa toimivat pankit toimivat eräissä näissä valtioissa joittenka kanssa tämä sopimus nyt solmittiin

mutta sitähän sattuu paremmissakin perheissä näin

uinnissa ostoehdotus nostaa

kansaneläkelaitos saa valiokunnalta vapauttavan tuomion

valtiovarainvaliokuntaan

muistetaan vaan nykyisen varapuhemiehen kääriäisen ehdotus että alennetaan palkkoja joka johti jonkinlaiseen luopumiseen lomaltapaluurahoista jotka silloin olivat käytössä

mutta sen jälkeen on käynyt harvinaisen selväksi julkisuuden kautta ja muutoinkin että ei oo vaan on asian laita juuri niin kuin äsken ed

ei riittänyt se että oli valistunut mielipide vaan nimenomaan piti kaikki lakitekstitkin tehdä itse omine joukkoineen perustella ikään kuin ne olisivat lakialoitteita suomen eduskunnassa ja niistä osa tänne sellaisiksi tulikin sitten kun silloiset kansanedustajat ne ottivat omiin nimiinsä

tähän kiinnitettiin hallintovaliokunnassa aikoinaan huomiota että miksi ei voida nyt ruveta puhumaan taas maakuntaliitoista

ihan lyhyesti vielä siitä että vihdoin tällä hetkellä tämän kevään aikana on herättävä voimakkaisiin toimenpiteisiin veroparatiisikulttuurien kuriin saamiseksi

sitten vielä hyvin vakava asia tähän yhteyteen joka ehkei kaikille ole ihan tuttu mitä kuuluu transaktiomarkkinoille valtioitten välillä

jälleen kerran kuitenkin kiinnitetään huomiota siihen että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ratkaisut viipyvät ja viipyvät ja viipyvät

asko seljavaara tässä totesi

tämä muutoshan tapahtui silloin sellaisessa hämmennyksen tilassa aikoinaan

viisas on sellainen joka ottaa asiallisesti taaksepäin muutaman askeleen silloin kun on hakkaamassa muuten päätänsä betoniseinään

nokia siemens ja valtio varain valiokuntaa ja edelleen lähetekeskustelua kestilä verstxlviiden suosio ja siinäkin ehdotus valtiovarainvaliokuntaa keskustelua

silloin tehtiin poliittinen sopimus hallintovaliokunnan piirissä olevien poliittisten toimijoitten kesken että kun seuraava restauraatio tapahtuu niin siinä yhteydessä maakunnan liitto nimitys muutetaan maakuntaliitoksi takaisin

siellä on menossa sellainen uusi käytäntö jolle on hieno islamilainen nimi hawala ja se tarkoittaa sitä että transaktio tehdään paikassa a sille annetaan tunnusluku ja se rahamäärä on sillä tunnusluvulla käytettävissä paikassa b ja heti kun se on välittömästi nostettu bssä kaikki asiakirjat hävitetään pois

tämä todella on perustuslain hengen vastainen lie jo peräti kirjaimenkin vastainen oikeustila

siis nyt kun sitä on analysoitu paitsi että on johdannaisilla pelleilty ja petetty rahaliittokumppaneita ja vähän kaikkia yhteistoimintakumppaneita niin myöskin veroparatiisipuolella on sallittu ihan mitä tahansa

se on

oli toisaalta yliopistolaki jossa periaate ja kantava voima oli henkilö ja ääni periaate kaikessa siis niin politisoitumista kuin politisoitumista voi ylipäätään ollakin ja sitten oli akatemia lakiesitys

mutta sitten minä kiinnitän erityisesti huomiota siihen että jälleen kerran valiokunta kiinnittää huomiota muutoksenhakulautakunnan resursseihin ja sitten erikoisesti toteaa että kiinnitetään näitten eri etuuksien käsittelyprosesseihin ja ratkaisuihin ja erityisesti niitten ratkaisujen laatuun huomiota

viimeksi kuultu mielipide ei ollut yllätys

suomessa näitä hevi niin kuin niitä kutsutaan hedelmä ja vihannestuottajaorganisaatioita on tiettävästi kolme kappaletta ja on jo pitempään ollut

se on saatettu kuulla aika monta kertaa aikaisemminkin

no odotin että näin nyt olisi tapahtumassa vaan eipä ole

samoin luotiin odotus siitä että euroopan unionin mallin mukaisesti siirrytään aluehallinnossa demokraattiseen hallintoon

onko ollut jotakin yllätyksiä jotka eivät ole olleet eduskunnan tiedossa silloinkaan kun me olemme hyväksyneet ne yhdessä demareitten kanssa

niin kuin mainitsin lääkärit ja juristit kreikasta ovat vieneet tulonsa muualle ja ne parhaat tulonmuodostajat ovat tällä tavalla olleet pois kreikan valtion ylläpitokustannuksista vastaamisesta

siis toisin sanoen harmaalle taloudelle ja talousrikollisuudelle ollaan pankkien välisessä toiminnassa muodostamassa aivan kokonaan uutta karmeaa käytäntöä ja tällöin tietysti pelastus voi olla vaan oecd sopimuksissa joita terävöitetään

näille kahdelle me teimme rinnakkaiset pyrkimyslakiesitykset joista käytiin sitten yhteiskunnallista debattia

on erinomaisen hyvä asia että juuri nyt selvitetään näitä asioita ja tähtäyksessähän täytyy olla tietysti se että perustuslakivaliokunnalle vapautetaan aikaa sen varsinaisen tehtävän suorittamiseen

näinhän on lähestulkoon kaikissa euroopan unionin merkittävissä jäsenmaissa

ja jokuhan mättää pahemman kerran kun eihän se laatu voi olla hyvä jos normaalilla oikeusmoraalilla varustettu henkilö sitten ryhtyy valittamaan niistä päätöksistä ja hakemaan muutosta

tämä on vain yksi näyttävä esimerkki siitä mihinkä on ajauduttu ja mistä seuraa kovat jutut jos ei nokanvalkaisu ala välittömästi

myöskin on ratkaistu kiinteistöveron avulla sen hallinnon taloudellinen pohja mutta siihen nyt ei silloin hallitusneuvotteluissa sovittu mentäväksi eikä silloin tietysti sitä harppausta nyttenkään ole otettu

eräs niistä debateista käytiin tässä samassa salissa jarrutuskeskusteluna niin että yliopistolakiesitys raukesi täällä eduskunnassa sitten vaaleihin

jos pikkusen arvioidaan sitä tilannetta jossa täällä euroopassa tällä hetkellä eletään ja maapallolla ylipäätäänkin taitaa olla niin että finanssikriisin seurauksena joudutaan erittäin monessa tulevassa hallituksen esityksessä miettimään sitä toteutuuko suomen perustuslain perusoikeuspuoli näitten leikkaus säästö uudelleenjärjestely jnp

tuossa kahinassa olin voittajan puolella itse asiassa sitä hommaa siellä taustalla vetämässä

ja nyt tässä se yksityiskohta on siinä että kun valiokunnan puheenjohtaja esitteli tätä valiokunnan mietelmystä niin siinä hän sanoi että näihin syihin on paneuduttu valiokunnassa

sitten lopuksi vielä arvoisa puhemies kannan erittäin paljon tuottavuusohjelmasta huolta kun ympäristöpuolelta vakansseja lakkautetaan jotta muita saadaan säilyttää

sitten soitan sinne tänne ja täällä maan siirtymisen nämä siirtymiset jätetään kokonaan auki hartaalla toivomuksella siitä että asia jollakin tavalla lutviutuu

mutta missä se teksti on joka kertoo siitä mikä oli valiokunnan havainto näistä perimmäisistä syistä

sen takia minä sen puheenvuoron käytin koska tämä asia ei auennut nyt kerta kaikkiaan minusta sillä tavalla kuin sen asiaankuuluvasti olisi pitänyt aueta

ukkolan mielipiteestä huolimatta on se joka hoitaa nimenomaan tätä tarkastustehtäväänsä juuri sillä tavalla kuin sitä asiaa on viitoitettu viime aikoina sen kannanotoissa

arvoisa puhemies

ja urahomman jatkot aivan samalla tavalla jätetään totaalisesti auki että kyllä se siellä suttaantuu kun oikein mukavia ollaan

kaksi asiantuntevaa puheenvuoroa on käytetty ja tämän asian sekä periaatteellinen että myöskin nyt realisoituva käytännöllinen puoli on tullut harvinaisen selvästi käsitellyksi eikä minun ole syytä ryhtyä näin vaikeassa asiassa lonkalta täsmentämään mitään

määräaikaisten määrä tulee varmasti kasvamaan ja tästä viidestä vuodesta tulee tällaisella asettelulla varmasti pääsääntö että aina viideksi vuodeksi käytännön tasolla

vuolannekin todennut olivat tasavallan presidentit olleet mukana ja olivat silloinkin mukana urho kaleva kekkonen tämä akatemia malli oli niin etevä käytännössä että sitä rupesivat kaikki maailman sivistyneet tiedevaltiot käyttämään hyväkseen

mutta minä kiinnitän arvoisa puhemies huomiota siihen millä tavalla viestintä tapahtuu lakivaliokunnan ja oikeusministeriön välillä

tämän puheenvuoron pyysin ed

arvoisa puhemies

se olisi pitänyt tehdä jos olisi tarvetta ollut tehdä yksilöidysti koska asiahan ei ole vielä aivan loppuun käsitelty

arvoisa puhemies

pertti virtasen puheenvuoron johdosta ja syy on se että hän leimasi täydellisesti humpuukiksi koko tuulivoimarakentamisen ja tuulivoimalla energian tuottamisen

arvoisa puhemies

tästä itse ilmiöstä ja sen hoitamisesta suomen eduskunnassa

elikkä se on nyt koulittu niin viimeiseen saakka kuin tällaista koulita voi

täällä puhutaan suomen akatemialle tulevien rahojen käyttämisestä täysimääräisesti tieteen ja tutkimuksen edistämiseen

arvoisa puhemies

lakivaliokunta pitää välttämättömänä että oikeusministeriö tarkoin seuraa sääntelyn soveltamista sekä sen vaikutuksia korkeimpaan oikeuteen ja koko oikeuslaitokseen

silloin aikoinaan kun tämä koiviston aloitteesta tapahtunut hallituksen esitys syntyi niin sen käsittely oli eduskunnassa mahdollisimman joustava

palauttaisin vaan mieleen mitä tässä koko asiassa on poliittisesti tapahtunut jotta tulee oikeaan arvoonsa se että maa ja metsätalousvaliokunta on tässä mietinnössään yksimielinen

myöskin ed

tässä suhteessa on erinomaisen suuri vahinko jos tästä eduskunnasta tulee tämän olemassa olevan akatemia käytännön purkulaki elikkä saattohoitolaki sillä tämä hallituksen esitys on erittäin valitettava ja sitä ei pitäisi tässä eduskunnassa missään nimessä hyväksyä tai sitten pitäisi muuttaa siinä joitakin elementtejä jotka ovat tarpeellisia ajassa

kun laillisuusvalvonta on nimenomaan puuttunut tähän asiaan niin se on kannustanut ryhtymään toimenpiteisiin niitten perälautojen säätämiseksi jotta varmistetaan että se saimaannorpan suojelu todella käytännössä kaikissa tilanteissa onnistuu

tämä hallituksen toimenpide toteuttaa tuottavuusohjelmaa tismalleen se on siis linjassa sen linjan kanssa minkä hallitus on ottanut

mutta arvoisa puhemies jos ajatellaan tätä viipaloidaan tämä asia niin kuin ongelmakentät niin kaikkein helpointa on asia silloin kun on kysymys yleisradion kanavista ja kaupallisista näistä kahdesta kaupallisesta pääkanavasta suomessa

hyvä mutta tämä koko hommahan on lähtenyt käyntiin sen takia että opetusministeriön tuottavuusvelvoite hoidetaan akatemian vakansseja lakkauttamalla

vaatimukset pöydässä

siis tämä ei ole edellyttämisponsi mutta pidetään välttämättömänä

siinä katsannossahan tämä lähetekeskustelu koskee sitä aikakautta joka alkaa sitten ensi keväästä ja siinä suhteessa ne puheenvuorot jotka ovat tulleet kristillisdemokraattien ed

se oli niin joustava että se mahdollisti miltei minkä tahansa ratkaisun kun vaan voidaan tulkita myönteisesti

siis toisin sanoen hän katsoo että esimerkiksi tanskassa kun neljäsosa sähköstä tuotetaan tuulivoimaloilla se on humpuukia se on väärin

nimittäin tausta on aika kova juttu

se pienentää pieneltä osaltaan byrokratiaa helpottaa toimijoitten asemaa

tätä pidän erittäin myönteisenä kappaleena suomen sodan jälkeistä historiaa

lauslahden ja ed

arvoisa puhemies

kun perämeren rannikolle iistä ja kuivaniemestä haukiputaan edustalle oulunsalon edustalle hailuotoon raaheen rakennettiin tuulipuistoja niistä tehtiin erinomaisen perusteellinen kartoitus

nimittäin kaikissa niissä yhteensä on kai vajaa kymmenen henkilöä jotka ratkaisevat sen mitä ohjelmia siellä kanavilla on

kun täällä kaikki muistelevat omia kokemuksiaan niin meillä oli kaksi kappaletta inkeriläisiä töissä jotka vietiin vietiin käytiin kotoa meiltä hakemassa ja vietiin rajan toiselle puolelle

ne eivät ole olleet toisiaan poissulkevia vaan nimenomaan toisiaan tukevia ja siinä on ihan hyvä pohja ruveta kehittelemään sellaista hommaa joka on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista

metsästys on erittäin arvokas harrastus se on suorastaan kallis harrastus ja silloin pitää olla hyvin selvästi myöskin harkintaa taloudellisesti onko siihen harrastukseen varaa olemassa henkilöllä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muutettakoot ne takaisin hallituksen esityksestä siis ja sitten muutoin ne jotka ovat täysin akatemia maailmaan sopimattomia ehdotuksia poistetaan tästä hallituksen esityksen lakitekstistä

totean tästä vaan että sitä minä en ymmärrä minkä ihmeen takia pitää sen laatuiset sen tasoiset verohelpotukset tuoda keskusteluun tänne että muutama sentti tai muutama euro sanotaan nyt vuorokaudessa millä ei käytännössä ole mitään merkitystä mutta mikä politiikan arvovaltaa kyllä kutistaa aivan hillitöntä vauhtia

tämän ulkopuolella sitten on netti tv kokonaisuudessaan ja se on sitten jo ihan kokonaan muu samoin kuin taivaskanavat ovat ihan oma tarinansa

niille hankittiin ympäristöselvitykset ja kaikki muut eikä niistä minkäänlaisia humpuuki tai tuholaitoksia ole tullut

toinen on että teillä ei ole henkilökohtaisesti kansanedustajana mitään sitä vastaan että rosvot mellastakoot niin paljon kuin lystäävät

elikkä minä ymmärrän että perussuomalaisilla on jollakin tavalla hätä siitä että kannatuksen nousu on ollut liian hidasta mutta joku tolkku siinäkin pitää olla

se kontrolli on taas sitten ruokakuntien sisällä perheyhteisöissä

toinen juttu ja se joka on se pointti tässä koko hommassa on se että kun ollaan oikealla asialla tässä mietinnössä niin sen voisi sanoa selvästi että on joku poliittinen kanta jota ajetaan

hyvin merkittävää on että koko suomen akatemian tiedeyhteisö on yksimielisesti tällä kannalla ja minusta sitä kantaa vastaan ei pitäisi ryhtyä toimiin

kaikkea pidetään vaan kosiskeluna ja populismina jnp